tässä edustaja virtanenhan käytti hyvin monipuolisen polveilevan puheenvuoron

mutta tosiaan kun hän sitten totesi että hän ei kannata tätä asian eteenpäinviemistä ja itsekin liikenne ja viestintävaliokunnan varajäsen olen niin vielä häneltä tarkentaisin sitä viittasiko hän tähän hallituksen esitykseen jossa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointeja ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä

arvoisa puhemies

kiitän edustaja braxia tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa tästä informaatiosta jonka hän antoi koskien kirjallista kysymystään sekä ministeri ihalaisen vastausta hänen kysymykseensä

voidaan tietysti kysyä miten merkittävää tässä saavutettava osallisuuden vahvistuminen on kun kyse on konkreettisesti pelkästä kannattajakortin täyttämisestä

samalla tavalla kuin suomen lainsäädäntö ihalaisen vastauksen mukaan ja sen informaation perusteella mitä edustaja braxilta äsken saimme ei mahdollista tätä ulkomaille veroja maksavien yritysten sulkemista pois kilpailutuksista meidän ei toisaalta pidä jäädä tämän asian vangiksi ikään kuin nyt olisi taistelu hävitty vaan peräänkuulutan juuri sitä keskustelua minkä tässä edustaja juvonen aloitti että käytäisiin eduskunnassa laajasti keskustelua siitä mitkä jo olemassa olevan lainsäädännön mahdollisuudet ovat mitkä ovat sitten lainsäätämistarpeet jotta paikalliset yritykset saadaan hoiva ja hoitopalveluissa paremmin mukaan

kyllä pitää

kannattajakorttien keräämisellä ei vastoin tämän esityksen perusteluita myöskään todellisuudessa sitouteta puoluetoimintaan juuri ketään muun muassa näistä edellä mainituista syistä

vankeuden toimeenpanon tavoitteista sekä erilaisista jo nyt käytössä olevista ja laissa mainituista keinoista vankeuslain tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan aivan suoraan johtaa perusteet sille että tarkkailuhaalareiden käyttöä vankiloissa jatketaan

huomiota kiinnittävä kohta hallituksen esityksen perusteluissa on mielestäni tapa jolla ilmoitetaan niiden henkilöiden määrä joita tämä muutos tulisi koskemaan

arvoisa herra puhemies

itse asiassa jo nykyinen kilpailulainsäädäntö hankintalaki mahdollistaisi kuntien ja kaupunkien paljon sanottaisiinko järkevämmän jos tällaista termiä käytetään toiminnan

kuten täällä jo hallitus perusteluissaan ja myöskin hallintovaliokunta mietinnössään toteaa arktisen alueen merkityksen nähdään kasvavan sekä poliittisesti että taloudellisesti ja alueella liikkuvien ihmisten määrä tulee lisääntymään

jos tehokkaita keinoja näiden tarkoitusten toteuttamiseen ei kuitenkaan saisi käyttää olisi aivan sama vaikka poistaisi kokonaan vankeuslain pykälistä nämä tavoitteet

kunnissa ja kaupungeissa nyt luetaan hankintalakia vähän kuin piru raamattua että hankintoja ei saa palastella pieniksi kokonaisuuksiksi ja silloin kilpailutetaan niin suuria kokonaisuuksia että vain nämä monikansalliset jätit pystyvät ottamaan kilpailuihin osaa

siellä pelastuskeskukset ovat kaukana toisistaan ja on erittäin perusteltua että myös kansainvälisesti tehdään sitten yhteistyötä jotta pelastustoimen resurssit voidaan mahdollisimman tehokkaasti käyttää ja esimerkiksi tämmöistä henkeä pelastavaa toimintaa sitten tuolla arktisella alueella mahdollisimman hyvin tehdä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää ja kuten tässä on monessa puheenvuorossa jo viitattu taloudellinen aktiivisuus tuolla kaikkein pohjoisimmassa euroopassa on lisääntymässä kovasti näiden luonnonvarojen tuomien mahdollisuuksien myötä joten tämä rajaesteiden raivaaminen on entisestäänkin vain tärkeämpää

hankintalaki kieltää tämän palastelun kuitenkin vain siinä tapauksessa että se palastelu tehdään jotta voidaan välttää kilpailutus siinä olemassa olevassa markkinassa mutta se ei kiellä sen hankinnan tekemistä järkevän kokoisena kokonaisuutena kun sitten mennään kilpailutukseen ja hyödynnetään se olemassa oleva markkina

tietysti asema pohjoismaina oikeuttaa nostamaan norjan ja islannin tuolla tavalla esiin samalla kun lukumääräisesti paljon merkityksellisempiä kansallisuuksia on jätetty erikseen ilmoittamatta

on erittäin tärkeää että kalastuslain uudistuksen yhteydessä erityisesti uhanalaisten ja muiden heikentyneiden vaelluskalakantojen pyyntiä säännellään nykyistä tehokkaammin sekä ajallisesti että alueellisesti

arvoisa herra puhemies

tässä on kyllä edellä käyty todella mielenkiintoista ja monipuolista keskustelua tosiaan tästä hallituksen esityksestä jossa todella ehdotetaan muutettavaksi kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä

hallintovaliokunta kävi myöskin tässä mietintöä tehdessään laajan kuulemiskierroksen jotta voitiin varmistua myöskin siitä asiasta että kun suomessa pelastushelikopteritoiminta on käynyt hallinnollisen murroksen läpi tämän vuoden alussa myös suomi tällä omalla vastuualueellaan eli käytännössä suomen napapiirin pohjoispuolisella alueella pystyy näistä velvoitteistaan selviytymään ja ainakin asiantuntijalausuntojen perusteella suomella hyvät valmiudet sitten on

tuossa keskustelussa edustaja zyskowicz mielestäni osuvasti kysyi seuraako sellien ovien lukitseminen muka automaattisesti vapauden menetyksestä kun osastojen ovet joka tapauksessa ovat lukossa

tässä on käytetty monia hyvin puheenvuoroja enkä lähde niitä toistamaan mutta oikeastaan edustajakollega thorsin innoittamana otan esiin sellaisen teeman että meillähän itse asiassa on jo yksi yhteispohjoismainen uutislähetys

on erittäin tärkeää että ministeriö on sitten jo lähtenyt kiireisemmin myös puuttumaan kalastusasetuksen alamittasäädösten kautta näitten uhanalaisten kalalajien asemaan

silloin kun mennään järkevän kokoisissa osissa näitten palveluhankintojen osalta niin sekä se pieni paikallinen yrittäjä että suuret toimijat voivat olla siellä kilpailemassa mutta on edes mahdollisuus näillä paikallisilla yrittäjillä olla mukana

ne ovat saamenkieliset uutiset jotka ovat yhteispohjoismaiset

vankilaan tuomittu rikollinen voi tarvittaessa joka ikisestä pienestäkin yksityiskohdasta lähteä saivartelemaan miten tämä asia muka suoraan seuraa vapauden menetyksestä

mutta koska tosiaan tämä uusi ratarekisteri kattaisi valtion rataverkon lisäksi suomen rautatiejärjestelmään kuuluvat yksityisraiteet myös niin ilmeisesti tästä on tämä keskustelu lähtenyt liikkeelle ja tietysti tällaisia yksityisiä raiteita on teollisuusalueilla tai muilla vastaavilla missä sitten jonkun yksityisen toimijan tarvitsee tällaisen valtion rataverkkoon kuulumattoman alueen kautta tai sinne alueelle tavaraa rautateitse siirtää

tähän teemaan liittyen kysyisin yhteistyöministeri stubbilta tässä asiassa onko hän tietoinen siitä että tähän saamelaismääritelmään liittyen on hyvin eriarvostava tilanne eri pohjoismaissa eli henkilöt jotka suomessa asuessaan eivät voi saada virallista saamelaisstatusta muuttaessaan ruotsiin tai norjaan voivat tämän alkuperäiskansan virallisen aseman saada

kuitenkin vain norjalaiset ja islantilaiset mainitaan lain perusteluissa erikseen

tämä on erittäin hyvää työtä jota ministeriö on nyt tässä asiassa tehnyt mutta kysyisin ministeriltä vielä siitä mitä toimenpiteitä kalojen kuninkaan villin lohen suojelemiseksi on tulossa

tiedän että tätä aihetta sivuten edustaja packalen on tehnyt aloitteen jossa esitetään säädettäväksi että henkilötarkastuksen yhteydessä vanki voidaan velvoittaa avaamaan suunsa jotta voidaan todeta yritetäänkö suussa kuljettaa vankilaan jotain kiellettyä esimerkiksi huumeita tai vaarallisia esineitä

on toki tärkeää että näistä valmiuksista pidetään huolta myös tulevaisuudessa ja että tietysti eduskunta ja asianomaiset valiokunnat tätä puolta seuraavat mutta mietintö on mielestäni hyvä ja eduskunnan kannattaa varmasti tältä pohjalta

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee itse esitykseen pidän sitä pääsääntöisesti järkevänä erityisesti eu kansalaisten osalta joiden osalta kysymys onkin eu maiden lainsäädännön yhtenäistämisestä ja pidän esitystä aivan hyväksyttävänä ylipäätään

yleiskeskustelun pääty ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se että kun tiedotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt edetä

tämä on minun mielestäni hyvin suuri epäkohta pohjoismaiden välillä ja se johtuu sinänsä suomen hyvän lainsäädännön liian ahdasmielisestä tulkinnasta jota harjoitetaan

mutta koska lähetekeskustelussa ollaan niin toki haluan myös sitten itse evästää valiokuntaa että vaikka valtakunnan hallitus onkin nyt tällä vaalikaudella ollut kiitettävän aktiivinen tutkimaan rautatieliikenteen eri vaihtoehtoja juuri viime viikolla julkaistiin raportti kaivosliikenteen kehittämistarpeista ja ylipäätään ollut aktiivinen omassa arktisessa politiikassaan tämä nykyinen hallitus niin kyllä edelleen kannustan valiokuntaa olemaan visionäärinen sen suhteen miten näistä pohjoisen mahdollisuuksista entistä paremmin saadaan työtä ja toimeentuloa sitä kautta hyvinvoinnin pohjaa meille suomalaisille

lakiesitystä lukiessani mieleen nousi kuitenkin kysymys onko lakia valmisteltaessa pohdittu ja vähän laajemmallakin perspektiivillä mietitty että joskus tulevaisuudessa mahdollisesti hyvin erilaisena aikakautena kuin mitä nyt elämme voisi syntyä tilanne että jostakin eun ulkopuolisesta maasta käsin aletaan käyttää tuon maan kansalaisia kanavana puuttua suomen tai euroopan unionin sisäisiin asioihin

kun kerran huumeiden levittäminen on kiellettyä siviilimaailmassa ja sitä aktiivisilla viranomaistoimilla pyritään estämään ei vankilamaailman pitäisi tässä suhteessa olla ainakaan vähemmän tiukka paikka

tässä asiassa arkijärki sanookin että vankeuslaissa jo nyt olevista tavoitteista ja käytännön kokemuksista johtuen perusteet tarkkailuhaalarien käytön jatkamiselle ovat oleellisesti painavammat kuin perusteet niiden käytön kieltämiselle

arktisen alueen mahdollisuudet ovat koko euroopan osalta nousemassa politiikan keskiöön ja jotta niitä täysimääräisesti voidaan uusien työpaikkojen luomiseksi suomeen hyödyntää niin ne vaativat hyviä logistisia yhteyksiä

juuri tällä hetkellä mitään tällaisia riskejä ei onneksi ole näköpiirissä mutta kysyn nyt kuitenkin että onhan varmasti niin että emme ole myöskään missään tilanteessa luomassa mahdollisuuksia tämänkaltaisten riskien syntymiseen

oli hyvä kuulla edustaja jokisen selvitys valiokunnan mietinnön perusteluksi ja haluankin tässä edustaja jokista onnitella valiokunnan uutena puheenjohtajana

arvoisa puhemies

viime vuosina kovaa vauhtia kasvaneet petovahingot ovat suuri uhka porotaloudelle ja harmillinen asia tietysti myös valtiontalouden näkökulmasta

sitä varten esimerkiksi jo tässä keskustelussa aiemmin noussut yhteys jäämerelle jäämeren rata on erittäin kannatettava asia ja sen suhteen kannattaa olla hyvin visionäärinen ja ennakkoluuloton miten esimerkiksi nämä rahoitusratkaisut saadaan aikaan

on erittäin tärkeää että me suomalaiset jotka olemme hyvin logistiikkaintensiivisiä ihmisiä tässä laajassa harvaan asutussa maassa olemme saaneet liikennevaliokunnan puheenjohtajaksi liikenneasioistamme huolta kantamaan taitavaksi tunnetun edustajan

on todella ikävä tilanne että paras kotimainen villiliha syötetään pedoille eikä sitä saada siinä määrin ihmisravinnoksi kuin mikä olisi tarkoituksenmukaista

mutta kannan erityisesti huolta poroelinkeinon jatkuvuudesta koska tämä alibudjetointi jota petokorvausten osalta harjoitetaan luo jatkuvasti sellaisen epävarmuuden tilan maksetaanko korvauksia koska nykyisen lain mukaanhan näin ei ole välttämätöntä tehdä vaan valtioneuvosto voi siinä käyttää harkintaa

mutta haluaisin edustaja jokiselta myös kysyä kun erilaisissa julkisten palveluiden hankinnoissa ja julkista palveluahan joukkoliikenne julkinen liikenne mitä suurimmassa määrin on pidämme tärkeänä sitä että palvelun tarvitsijalle annetaan valinnan mahdollisuus

haluan tietysti kiittää ministeriä siitä että ministeri on sinnikkäästi jokaiseen lisäbudjettiin aina täysimääräisesti tuonut petokorvaukset niin että poro miehet ovat korvaukset petojen aiheuttamista vahingoista saaneet mutta toivoisin että tätä alibudjetointimenettelyä voitaisiin muuttaa siihen suuntaan että tarvittavaa määrärahaa olisi aina riittävästi varattu jo vuoden budjettiin

palveluseteleiden käyttö myös vahvistaa paikallisten pienten yrittäjien ja yritysten toimintamahdollisuuksia

nykyinen seutulippu on ollut hyvä ikään kuin julkisen liikenteen palveluseteli jolla on voinut joustavasti käyttää niitä linja autolinjoja jotka ovat siinä oman matkan varrella olleet käytettävissä

tässä on käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja tästä lohikysymyksestä ja todella tietysti toivon ja kannustan ministeriä sitten ottamaan tästä onkeensa kun käytännössä yhtenäinen eduskunta antaa evästystä suomen lohipolitiikan parantamiseksi

haluaisinkin varmistaa vielä valiokunnan puheenjohtajalta jos hän tähän voi ottaa kantaa tässä yhteydessä että eihän nyt tämä joukkoliikennelakiin esitetty muutos vaaranna sitä että seutulippu olisi jatkossakin tällainen joustava työkalu linja automatkustajille

kuten tässä on aiemmin todettu niin kansainvälinen merioikeusyleissopimus on sekä euroopassa että suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen mukaan lohi on jokien luonnonvara

ja kun tiedämme että lohi ei ole yksi laji jota tuolla meressä voisi kalastaa vaan se koostuu jokaisen joen yksilöllisestä kannasta niin silloin se ainoa kestävä tapa kalastusta suorittaa on tehdä se jokikohtaisesti

arvoisa herra puhemies

vihreiden ja vasemmiston argumentaatiossa vilahtelee tämä pörssisähkön hinnalla spekulointi ja se on kieltämättä mielenkiintoista koska tällainen pörssisähkön hinnan ennustaminen on kyllä aika mahdoton tehtävä

arvoisa puhemies

tämän tyyppiseen kalastukseen suomessakin tulee siirtyä jotta toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja siten myös merikalastajien arvokkaan ammatin arvostus saadaan suomessa turvattua niin että he voivat tuoda meille sitten siikaa ahventa muuta hyvää lähikalaa jota varmasti tuonne kalatiskeihin enemmän kaivataan

olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että tämä aloite joka on valmisteltu yhteistyössä sotainvalidien veljesliiton kanssa on erittäin kannatettava

ja juuri sen vuoksi on toimijoita jotka haluavat investoida ydinvoimaan että he saavat vakaata takuuhintaista sähköä silloin kun he tarvitsevat niin paljon kuin he sitä tarvitsevat

edustaja gestrinille sanoisin että se suurin ongelma lohipolitiikassa on se että riittävää määrää lohia ei nouse kutemaan ja jatkamaan sitä kautta sitä omaa sukuaan

tällä viittaan vaikkapa outokummun teräksen tuotantoon torniossa joka työllistää kerrannaisvaikutuksineen tuhansia ihmisiä meri lapissa

meillä kuten täällä aloitteen tekijätkin toteavat on todella mahdollisuus talouden puolesta näin menetellä

täällä aloitteen perusteluissa todetaan ihan sanasta sanaan näin

tämä teidän linjanne ministeri arhinmäki on todella kylmää kyytiä työtä tekeville lappilaisille ja suomalaiselle terästeollisuudelle

haluatteko te että suomessakin pannaan tehtaat kiinni

selonteko lähtee nyt valiokuntakäsittelyyn mutta kyllä nyt ministerien täytyy reagoida myös erittäin nopeasti siihen että kaikissa puheenvuoroissa on täällä kannettu huolta tästä hallinnon lupaprosessien hankalasta tilanteesta

lupahallinnosta ja sen puutteista on todella tuntunut tulleen tällainen alueellisen kehityksen jarru ja tämähän ei ole hyväksyttävä tilanne

uusia kesämökkejä uusia navettoja uusia teollisuushalleja uusia kaivoksia uusia voimaloita

sen sijaan uusia veroja uusia virkoja uusia vaaleja ylipäätään uutta byrokratiaa niitä suomi ei tarvitse

haluaisinkin haastaa kyllä nyt suomen keskustan edustajia kertomaan että kun teillä on tämä oma mallinne maakuntahallinnosta uuden hallinnontason luomisesta niin miten se tehtäisiin ilman uutta byrokratian lisäämistä

arvoisa herra puhemies

edustaja jokisen puheenvuoro tuossa hyvin selvensikin tätä asiaa eli tällä nimenomaisella hallituksen esityksellä ja niillä muutoksilla mitä liikenne ja viestintävaliokunta omassa mietinnössään on siihen tehnyt ei vaaranneta tätä seutulippukäytäntöä

edustaja jokinen myös tuossa hyvin kuvasi sitä pohdintaa jota nyt juuri käydään tästä seutulipun tulevaisuudesta ja haluan vain tässä omana terveisenäni tähän pohdintaan sanoa sen että monille linjoille tuolla harvaan asutussa suomessa on äärimmäisen tärkeää se että sitten myös lähempänä sitä linjan päätepistettä esimerkiksi siellä maakuntakeskuksessa sille linjalle saadaan niitä markkinalta tulevia asiakkaita tai itse asiassa myöskin seutulippua käyttäviä ja sitä julkista tukea nauttivia asiakkaita niin että se linja kokonaisuudessaan on kannattava

on todella suuri vaara siinä että jos näitä seutulippuasiakkaita ei jatkossa sitten näiden pitempien linjojen asiakkaiksi tule niin nämä linjat muuttuvat kannattamattomiksi ja se sitten yhteyksiä tuolla pitempien etäisyyksien suomessa on osaltaan vaarantamassa

tämän huolen halusin tässä jakaa

suomen teollisuudelle ja sitä kautta koko kansantaloudelle tämä merkitsee edelleen rankkoja aikoja jo muutenkin merkittävien talouden rakennemuutosvaikeuksien lisäksi

arvoisa puhemies

kuten tässä edellä on todettu niin arktisella alueella on paljon mahdollisuuksia

tässä tilanteessa ei mielestäni voikaan liikaa korostaa että sinänsä positiivisesta palvelusektorin kasvusta huolimatta suomen ja suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin kivijalka on edelleen vientiteollisuudessa

kun strategiassa todetaan että arktisilla alueilla on tärkeää kyetä sovittamaan yhteen perinteiset elinkeinot ja moderni luonnonvarojen hyödyntäminen niin jotta tämä yhteensovittaminen voi kestävällä tavalla onnistua tarvitaan tutkimukseen perustuvaa osaamista

tässä hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta on tarkoituksena parantaa tulva ja kuivuusriskeihin varautumista vesilain keinoin

esitys on osa sääntelykokonaisuutta jonka tarkoituksena on parantaa varautumista sää ja vesiolojen muutoksiin erityisesti ääri ilmiöiden yleistymiseen ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen

arvoisa puhemies

toteutuessaan tällä olisi suomen kannalta suuri merkitys koska se myös vahvistaisi rovaniemen asemaa eun muodollisena arktisena pääkaupunkina ja olisi omiaan lisäämään suomen houkuttelevuutta erilaisten arktisen alueen suurinvestointeja tukevien toimintojen sijoittumiselle ja sitä kautta uusille työpaikoille suomeen

arvoisa puhemies

voi olla että tähän lakiin sisältyy myös ongelmakohtia joihin valiokuntakäsittelyssä on syytä puuttua kun mietintöä tehdään

kun mietimme sitä mihin valtion ja suomalaisen julkisen sektorin taloudelliset voimavarat riittävät niin tullaan tähän hankintaosaamisen ytimeen

eli ei riitä se että saadaan juridisesti oikeita hankintapäätöksiä aikaan vaan kysymys on juuri se kun tässä äsken keskusteltiin siitä onko itseisarvoista että yritys on pieni tai onko itseisarvo se että yritys on suuri niin näillä suurillakin yrityksillä on totta kai oma tärkeä roolinsa

erityisin ongelma mielestäni liittyy kuitenkin siihen mikä konkretisoituu hyvin täällä hallituksen esityksen perusteluissa joissa puhutaan yritysvaikutuksista ja vaikutuksista elinkeinoelämään

vesistöalueen padotus ja juoksutusselvityksen perusteella vesivoimalaitoksen ja säännöstelyhankkeen lupaa voisi olla tarpeen muuttaa siten että muutoksesta aiheutuisi luvan haltijalle tilapäistä vesivoiman menetystä

ne tekevät esimerkiksi näitten palveluprosessien osalta tärkeää kehittämis tuotekehitystyötä erilaisia teknologisia innovaatioita voivat alalle esittää jnp

luvan haltija voitaisiin velvoittaa joko vähentämään tai suurentamaan juoksutusta luvassa määritellyissä tulva tai kuivuustilanteissa verrattuna alkuperäisen luvan ehtoihin

vaan kysymys on nimenomaan siitä että jos joku toimija pääsee kunnan kaupungin heikon hankintaosaamisen myötä määräävään markkina asemaan niin silloin hinnat nousevat ja silloin kuntien kaupunkien ja valtion rahat eivät riitä tämän meidän kansakunnan tietyllä tavalla kohtalonkysymyksen ratkaisemiseen miten hoito ja hoivapalvelut tulevaisuudessa rahoitetaan

esimerkiksi juoksutuksen suurentamisesta voi seurata ohijuoksutuksia tai sähköntuotannon tarpeeseen nähden hetkellisesti epäedullisen suurta virtaamaa

kuitenkin samaan aikaan vaarana on että lisäsääntely ja verotuksen kiristyminen muilla hallinnonaloilla vievät toisesta päästä sen liikkumavaran joka maltillisella palkkaratkaisulla ja hallituksen tarjoamilla porkkanoilla on pystytty luomaan

arvoisa herra puhemies

meillä suomalaisilla eun metsäsuurvaltanahan on ollut aina tavoitteena se että metsäpolitiikka säilyy kansallisissa käsissä

eli siksi tämä on myös tämän asian osalta aivan olennainen keskustelu

eli arvoisa puhemies tähän lakiin sisältyy selvästi tällainen taloudellisesta näkökulmasta oleva ongelmakohta ja siksi ihmettelenkin suuresti sitä miksei laajemmassa poliittisessa keskustelussa tätä ongelmaa pyritä ratkaisemaan siten miten se esimerkiksi kemijoen vesistössä voitaisiin käytännössä täydellisesti ratkaista ottamalla sulamisvedet keväisin talteen jolloin kevättulvat pystyttäisiin estämään ja toisaalta kun vettä olisi näissä altaissa varastossa niin silloin myös kuivan kauden aiheuttama vedenpinnan vaihtelu voitaisiin helpommin tasata

on kuitenkin selvää että mitä enemmän eu säätelee sitä mitä tuotteita markkinoille tulee ja millä perusteilla nämä tuotteet joita metsän puusta valmistetaan voivat sitten markkinoille tulla niin sen suuremmalta osin eu käytännössä alkaa tehdä metsäpolitiikkaa

erityisesti meillä pohjoisessa nähdään tärkeäksi että merikuljetusten hintojen nostaminen uusilla päästörajoituksilla kompensoidaan jotta miljoonien lisäkustannukset eivät johtaisi työpaikkojen menetyksiin

meillä toki metsälainsäädäntö on omissa käsissämme mutta mitä enemmän eu vastaa siitä mitä metsän tuotteita voidaan hyödyntää ja miten niitä voidaan hyödyntää niin tosiaan sen suuremmaksi eun valta kasvaa

arvoisa puhemies

tästä olisi myös valtiolle ja tietysti paikallistaloudelle vesivoima alueilla suurta hyötyä sitä kautta että ohijuoksutuksissa menetetään joka kevät kymmenien miljoonien eurojen arvosta kaikkein arvokkainta säätövoimaa jota vesivoima käytännössä on

tulevissa lainsäädäntöhankkeissa joita eussa on menossa niin biopolttoaineiden osalta ja ennen kaikkea varmaan tämän iluc lainsäädännön osalta joka nimenomaan metsiä koskee toisaalta sitten päästökaupan voisiko kutsua käymistilassa ja siihen liittyen sitten näissä tuttavallisesti kutsutuissa lulucf sääntelyasioissa jotka ovat näitä päästökaupan ulkopuolisia aloja niin näissä asioissa suomen metsäsektorilla on kyllä todella tärkeä edunvalvonnan paikka ja koko eduskunnan toivoisi tässä olevan hyvin hereillä ja myös tietysti valtioneuvoston tukena sitten että suomen etua tuolla eussa hyvin valvotaan

liikennepolttoaineiden osalta tämän vielä tiettyyn rajaan asti ymmärtäisi kun kotimainen biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti on vasta rakentumassa täyteen mittaansa

siksi arvoisa puhemies kummastelen ja pahoittelen kovasti tilannetta jossa suomessa ollaan että maan tärkein vesivoimatuottaja suomalaisen vesivoimaosaamisen edustaja kemijoki oy on joutunut ilmoittamaan koko henkilöstöään koskevista yt neuvotteluista joiden tavoitteena on lähes koko henkilöstön ulkoistaminen tai irtisanominen

kotimaisia taloudellisesti terveellä pohjalla olevia energianlähteitä ei saa hyödyntää vaikka samalla velkaantuva valtio varautuu tukemaan tulevina vuosina vuositasolla pariin sataan miljoonaan kohoavalla summalla itsessään kannattamatonta ja tehotonta tuulivoiman tuotantoa

edustaja ruohonen lerner ottaa tässä lakialoitteensa perustelussa esiin yhteiskunnan kannalta isoja ja vakavia kysymyksiä siksi tästä aiheesta keskusteleminen on tärkeää

arvoisa puhemies

on ollut tässä puheenvuoroja kuunnellessa hyvä huomata että tämä hallituksen tämänpäiväinen ratkaisu vahvistaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä ja siten edistää bioenergian käyttöä suomessa nauttii laajaa parlamentaarista tukea

mielestäni koti on tärkein esimerkki nuorille ja tällä hetkellä suomalainen alkoholipolitiikka ei edesauta sitä että nuoret saisivat kotiensa kautta järkevän kuvan siitä mitä vastuullinen alkoholinkäyttö on

arvoisa puhemies